hokevat henkilöstö on

euroopassa on lama koska myös kuluttaminen on vähentynyt ja minä odotan minä päivänä se tulee tänne meille että kaikkea ei tarvitse ostaa ja saada

ehdotus yksilöity

on aika suuri yhteiskunnallisen keskustelu siitä minkälaista mallia me vanhemmat annamme nuorille ja minkälaista kuvaa nuoret luovat omasta elämästään

se on hieno juttu

tarvitsemme sitä että näemme toinen toisemme kaikki yhdenvertaisin ja tasa arvoisin silmin ja uskon että tämä sopimus edistää sitä kuin myös se että meillä ovat kuntalaissa nyt vammaisneuvostot vanhusneuvostot ja nuorisovaltuustot kaikki saman katon alla lakisääteisiä

kysynkin teiltä ministeri

äänestyksissä

taloudenhallinta on jokaisen omassa elämässään jossakin vaiheessa rakennettava itselleen ja se on hyvin ikävää että monen nuoren taloudenhallinta ei onnistu

saatan hyvin hiljaa näkyvykseen ja osa neljätoista jos poroksi

oikeusministeri kertoi tuossa hyvin hallinnonalansa alaisia asioita ja on hienoa että harmaan talouden torjuntaan edelleen kohdistetaan resursseja

yhtiö uskoo möykky

äänestyksen

sota on yli neljä ja entinen kaksi ja osa koulutusta eduskuntaan kaksi

on juuri niin että ensi vuodesta me emme tiedä emme pysty ennustamaan vielä sitä kuinka paljon turvapaikanhakijoita on tulossa

äänestyksen alettu

seitsemän ja hentunen kolme ian woosyydeksi uskonto ovat

lintujaan viisi

äänestykseen annettu sulattaa nelikymmenviisijaan viisia poissa yhdeksän sun paras

pidentyy ja otus kuusi arvostama

suokkaan neljäkymmentä kuusi ääntä kaksi eija osuus tuosta jos kaivokset

yhden ja seitsemän ei kostamo

miten tyllialuskaudeksi niityltä ostama

äänestyksen

av seitsemän ja viisikymmentäyksi ei ääntä tyhjä kaks plus yhdeksän s pori works mietitään lintuja on disney tulevasta

suotta koska veneily ja antaneen takuuseen ja tyhjä kahdeksantoista plus yksitoista iskun turhaksi mietin että kylpylän ostosta ei

äänestyksen alettu

neljäkymmentäseitsemän ja antena kolme ii ääntä yksi poissa barros neljäkymmentä kykyjään kakstoista ykn

sota mäntykaareksi ja hentunen kaksia poissa yhdeksän x x

äänestykseen annettu

nykyinen hallitus laittaa tämän asian kuntoon

äiti ja viisi ja antaneen kaksi ja poissa kaksitoista eduskunta hyväksyi mietin

me kohdistamme resursseja sinne kotihoitoon eli juuri sinne minne te ohjasitte näitä vanhuksia

pyydän teitä myös lukemaan hallituskirjauksen joka kertoo että raskaimmassa hoivassa edelleen säilyvät suosituksen mukaiset mitoitukset

se koskettaa ainoastaan tehostettua hoivaa mikä tarkoittaa myös kevyempää hoivaa

elikkä tähän keskusteluun mitä te eilen kävitte täällä ja syytitte hallitusta törkeästä petoksesta minä voisin kysyä oliko kyseessä heitteillejättö kun te edellisellä kaudella ulkoistitte suomalaiset vanhukset omiin koteihinsa ilman riittävää hoivaa

arvoisa puhemies

verosuunnittelu ja siirtohinnoittelu herättävät vakavia kysymyksiä yritysten toiminnan ja verolainsäädännön eettisyydestä ja samalla kun me suomalaiset maksamme tasaveroja ja verot kasvavat koko ajan me koemme että onko se ihan täysin oikein koska yritykset voivat näitä yhteiskunnallisia velvollisuuksiaan sitten kiertää siirtämällä veroja

mielestäni erittäin huolestuttavaa on tämä terveyspalveluyritysten verosuunnittelu jonka tuloksena yritykset eivät ole lainkaan maksaneet suomeen veroja

meille voi käydä sillä tavalla että ollaan kohta tilanteessa jossa muutama iso toimija sanelee nämä terveyspalvelujen hinnat ja jättää samalla nämä verot maksamatta

teimme keskustelualoitteen

asian tärkeydestä olemme keskustan kanssa samaa mieltä mutta muistutamme että välikysymys ei ole ainoa valtiopäivätoimi jonka avulla tärkeitä asioita voidaan saada keskusteluun

arvoisa herra puhemies

kotihoidon tuki vaikuttaa monien lapsiperheiden talouteen ja parantaa hyvinkin erilaisten arjen haasteiden kanssa kamppailevien vanhempien mahdollisuutta järjestää lapsen hoito omaan tilanteeseensa sopivalla tavalla

tällä hetkellä tämä lämmitysmuoto on kuitenkin suosiossa nimittäin öljyn hinta on niin alhainen ja se ei ainakaan ole tällä hetkellä kannustavaa siten että ihmiset ajattelisivat siirtymistä muihin lämmitysmuotoihin

ilmalämpöpumppu ja maalämpö ovat niitä hyviä vaihtoehtoja ja todellakin voisimme miettiä sitä millä tavalla valtio voisi investoida ja kannustaa ihmisiä siirtymään näihin lämmitysmuotoihin joskin siinä sitten on se pelko monella asiantuntijalla ja varmasti myös kuluttajilla millä tavalla näiden lämmitysmuotojen yhä vain yleistyttyä verottaja tulee heitä tulevaisuudessa kohtelemaan tullaanko sinne energian päälle laittamaan lisää verotusta vielä jollakin tavalla

mutta kuten sanoin uusituvan energian käyttö ja se että me jokainen omilla valinnoillamme voimme vaikuttaa siihen millä tavalla ilmastomme lämpenee ja niin poispäin on hyvin tärkeää

se todella kannustaa lähtemään norjaan töihin niin kuin tässä edustaja edessäni kertoi

arvoisa rouva puhemies

viime kaudella olin itse lakivaliokunnassa ja hallintovaliokunnan varajäsenenä ja poliiseista ja heidän resursseistaan ja siitä onko heitä riittävästi on puhuttu viime kaudella ja myös varmasti aikaisemminkin kun en ole itse täällä ollut ja keskustelu jatkuu

minusta on hyvin tärkeää että me käymme täällä rakentavasti ja yhdessä tätä keskustelua niin oppositio kuin hallitus koska turvallisuus koskettaa meitä jokaista ja se on asia joka tulee meitä jokaista vastaan liikummepa sitten päivisin tai iltaisin tuolla ja mietimme onko meidän hyvä siellä kulkea

onko todellisia arvioita takana

nimittäin yritykset irtisanovat laman uhan alla työntekijöitä päivittäin ja säännöllisesti